arvoisa puhemies

ihan lopuksi erään arvostamani kokeneen opettajan viesti tästä raportista

ministeri teillä ministeriössä on kaikki tietotaito siitä millä tavalla sähköä suomessa pystytään tulevaisuudessa tuottamaan

hallitus on epäilemättä tässä hyvin päättäväinen ja toivon syvästi että nyt löytyy sitten sellainen vakaa kaupallinen toimija näitten eri toimenpiteitten seurauksena jotta talvivaaraa päästään viemään eteenpäin ja löydetään kestävä ratkaisu niin työllisyyden tämän yrityksen aluetalou den kuin vesi ja ympäristöongelmien osalta

erityisesti minua korpeaa tämä että oppimisen ilo on palautettava kun sitä kuitenkin ihan oikeasti löytyy vielä kouluista vaikka kuinka paljon

ensinnäkin lähtisin arvioimaan tätä työnantajien kansaneläkemaksun poistoesitystä sillä tavalla että kovin suuria demokratian tyylipisteitähän tämä valmistelu ei kaiken kaikkiaan pysty saamaan mutta sitten itse tämä esitys on monella tavalla kaksijakoinenkin esitys

kun tiedetään millä alueella talvivaara on niin talvivaaran ongelmien ratkaisuun löytyvä toimenpide on senkin takia äärettömän tärkeä että nyt tällä hetkellä jonkunlaisia lisäpilviä tuo myös fennovoiman tilanne

niin kuin varmaan täällä monessa puheenvuorossa on jo todettu niin kiistatta tähän esitykseen liittyy monia erittäin myönteisiä vaikutuksia

jos todella syntyy sellainen tilanne että fennovoimalle ei löydy sellaisia ratkaisuja joilla fennovoiman pohjois pohjanmaalle tuleva voimala päästään rakentamaan niin kyllä tilanne pohjois suomen kannalta on todella vaikea

ensinnäkin täällä on rakenteellisia parannuksia koska tähän poiston kokonaispakettiin sidotaan myös työeläkemaksun muutos

on aivan kiistaton tosiasia että tällä on myös elvyttäviä vaikutuksia eli tämä vähentää työllistämisen kustannuksia tässä tilanteessa

ja tästä kaiketi on johdettavissa myös sitten se totuus että jos kuntauudistukseen käytäisiin todella palvelut ja tehtävät edellä ja muu on alisteista sille päämäärälle niin kyllä oikeat rakenteet sitten myös löytyvät

nyt on todettava että tätä hallituksen kuntauudistusta tehdään ikään kuin toisin päin

nyt kaikki palvelut palvelurakenteet ja käytännössä jopa kuntalaiset ovat alisteisia yksioikoiselle ja kiireellä ajettavalle suurkuntatavoitteelle

minä itse asiassa kysyisin myös pääministeriltä

mistä teille oikein hallitukseen tulee vastoin kunta alan asiantuntijoitten näkemystä varmuus siitä että nimenomaan tämä suurkuntamalli on se tapa jolla tulevaisuudessa ihmisten tarvitsemat hyvinvointipalvelut pystytään turvaamaan

täytyy sanoa että tämän asian yhteydessä tässä salissa on käytetty nyt aivan erinomaisia puheenvuoroja aivan loistavia puheenvuoroja

voidaan kai jollakin tavalla ajatella myös niin että tällä ollaan omalla tavallaan edistämässä myös ekologista verouudistusta

kun vielä saamme tämän saman yksimielisyyden huolehtimaan myös suomalaisesta kannattavasta maataloudesta niin aivan erinomainen asia

arvoisa rouva puhemies

kun tätä lakiesitystä tässä selailee ja viimeistään siinä vaiheessa kun kuunteli nämä edellisten edustajien ansiokkaat puheenvuorot täytyy tulla siihen lopputulemaan että lakiesitys on todellakin tarpeellinen

mutta sitten kun tätä hallituksen esitystä katsoo mennään tavallaan tämän esityksen toiseen puoleen esityksen perusteluissa todetaan

tarkoituksena on että kansaneläkkeiden kestävä rahoitus turvataan jatkossa pysyvällä tavalla

minä ymmärrän sillä tavalla että tämä lakiesitys on kuitenkin sidoksissa myös aika tavalla unionin lainsäädäntöön ja sen myötä ymmärrän myös niin että kansallisesti on huolehdittava siitä että näillä eu säädöksillä ei vaaranneta sitten mitään suomalaista elinkeinotoimintaa

tämä käsittelyssä oleva lisätalousarvio koskettaa poikkeuksellisen vahvasti kainuun maakuntaa muun muassa metsähallituksen terrafamen ja hossan kansallispuiston osalta

arvoisa puhemies

hän on myös tuossa kirjallisessa esityksessään lakitekstin taustoissa perustellut tätä lakia aivan erinomaisella hyvällä tavalla

se mikä on myös äärettömän tärkeää on se että hallitus on todella heti liikkeellä tässä koska normeja on äärettömän helppo säätää niitä on äärettömän helppo lisätä mutta tavattoman vaikea sitten purkaa

ensinnäkin lisätalousarviolla viedään eteenpäin metsähallituksen toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisointia koskevan uuden lainsäädännön vaatimia toimenpiteitä ja ennen kaikkea uudistuvan metsähallituksen aloitusvaiheen vaatimia toimenpiteitä

kai yksi tyyppiesimerkki voisi olla joku täplärapujen istutus ja kasvatus mutta todella tässä on kansallisista eduista myös tältä osin huolehdittava

maatalous on näistä eri toimialoista varmasti niitä ensimmäisiä joiden osalta tässä normien purussa on todella päästävä nopeasti liikkeelle

mutta täällä nousi sitten esille myös tämä aluehallinto ja on erittäin hyvä kuulla että pääministeri suhtautui tähän aluehallinnon kehittämiseen erittäin myönteisesti

suuret ikäluokat ovat saavuttamassa eläkeiän eivätkä nuoret ikäluokat tai maahanmuutto korvaa tästä aiheutuvaa työvoimamäärän vähenemistä

vieraslajien torjunta ja leviämisen estäminen on todellakin tarpeellista ja ennaltaehkäisy on tietysti tässä ehdottomasti halvin ja tehokkain tapa

jossakin määrin on kyllä ongelmallista että iso ja merkittävä metsähallitus lainsäädäntö on vielä keskeneräisenä eduskunnan käsittelyssä

vaalithan ovat demokratian ilmentymä ja tietysti vaalilain on turvattava niin kuin täällä on tänäänkin moneen otteeseen todettu poliittinen suhteellisuus ja myös sitten alueellinen edustavuus

sehän todella pitää paikkansa että normien purulla on merkitystä myös aluehallinnon näkökulmasta eli mitä enemmän päätösvaltaa siirretään sinne lähelle alueita ja kansalaisia sitä vähemmän tarvitaan sitten ylhäältä tapahtuvaa ohjaamista ja hallinnointia ja kaiken kaikkiaan päästään lähemmäs ihmistä

minun on vallan helppo jakaa tässä kiitosta edustaja kääriäisen mainitsemalle ministeri kyllöselle ja jakaa kiitosta siitä että ainakin minusta raideliikenteen suuret linjaukset ovat menossa monella tavalla erinomaisen hyvään suuntaan mutta samaan hengenvetoon tietysti on syytä olla hyvinkin huolissaan selonteon suuresta maantieyhteiskuntaa keskittävästä linjauksesta

alkuperämerkintäpakkohan poistaisi toivon mukaan myös suomeen tulleen tavan onko oikea sana pestä tuotteet suomalaisiksi eli korostetaan muun muassa pakkauksissa ja markkinoinnissa yrityksen tai tuotteen suomalaista nimeä vaikka pakkaus sisältää sitten mitä sattuu

ja kun ministeri on paikan päällä niin aina pitää käyttää tilannetta hyväksi ja kysyisin kun ministeri tämänkin lakiesityksen tuntee

hänen esittämänsä perustelut tälle lakiesitykselle ovat täysin vastaansanomattomat ja toivon todella että tämä lakiesitys pikaisesti menee eteenpäin

muutoksia siihen esitykseen toki edelleen tarvitaan mutta tällä lisätalousarviolla ajatellut toimenpiteet joka tapauksessa on vietävä eteenpäin ja voidaan viedä eteenpäin

siellä todetaan muun muassa näin

meidän on oltava suomessa tässä alkuperämerkintäasiassa erittäin tiukkana vaikka rohkenen arvioida että teollisuus ja kauppa varmasti pyrkivät vähättelemään tämän merkintäpakon vaikutuksia

arvoisa puhemies

tämän lain yleisperustelutkin jo myöntävät sen että tämä lakiesitys heikentää alueellista edustavuutta eduskunnan kokoonpanossa

sotaveteraaneille ja invalideille kohdennettuja etuisuuksia kehitetään sosiaali ja terveysministeriön veteraanipoliittisen ohjelman linjausten pohjalta

kun tätä rahoitusgäppiä nyt sitten mietitään niin on tietysti äärettömän tärkeää että maksumiehiksi eivät joudu ne jotka maksun poistamisesta eivät millään tavalla hyödy ja ehkä elinkeinoelämän keskusliiton suuntaan voisi todeta tällaisena heittona sen että tulevilla rahoitusratkaisuilla ei saa heikentää pk yritysten kannattavuutta

näissä linjauksissa itse asiassa hyvin sanatarkasti määritellään myös ja otetaan esille tämän lakiesityksen tavoitteet

tähän lakiesitykseen liittyy tietyllä tavalla myös kilpailulain soveltaminen

arvoisa ministeri kysymys

tämä tietysti heikentää alueitten asioitten hoitoa ja sitäkin kautta pitkässä juoksussa mielenkiinto esimerkiksi eduskuntavaaleja kohtaan edelleenkin on ainakin vaarassa laskea

kuinka hallitus nyt tältä osin on tulevaisuuden linjannut voidaanko oulujärven maisematievaraus mahdollistaa tuleviin maakuntakaavoihin

ja onkin välttämätöntä ettei metsähallitus lakiin tehtävillä muutoksilla vaikuteta kielteisesti aluetalouteen eli metsähallituksen toimintojen uudelleenorganisoinnilla ei saa vaarantaa muun muassa kuntien verotuloja

sen takia voin myös todeta että itse asiassa tämä lakiesitys kattaa hallitusohjelman linjauksia

kilpailulaissa elintarvikkeitten hankintojen yhteydessä on paljon puhuttu näistä julkisista hankinnoista

tullilain kokonaisuudistus on kaiken kaikkiaan hyvin monimutkainen moniulotteinen kokonaisuus

jalkaväkimiinat ja niiden olemassaolo eivät ole suomelle sotilaallinen tai humanitäärinen ongelma meidän käyttöperiaatteillamme ja minusta edustaja lehti tuossa aiemmin erinomaisessa puheenvuorossaan toi aivan hyvin esille eroja eri maiden miinojen käyttötavoissa

valitettavasti jostakin syystä tämän vuoden budjettiesitykseen näitä muutoksia ei ole mukaan otettu

kun ajatellaan suomen talouden kasvua niin kyllä muun muassa kuntien tarjouspyyntöihin laatukriteeriksi pitäisi rohjeta laittaa suomalaisen tuotantotavan mukaiset kriteerit

itse pohjoissuomalaisena itäsuomalaisena edustajana kyllä tätä äänestysaktiivisuutta joudun miettimään aika paljon ja toivon tässäkin sitä että kun tätä vaalijärjestelmää ja tämän vaalijärjestelmän puutteita jatkossa mietitään niin kyllä tähän äänestysaktiivisuuteen ja äänestysaktiivisuuden pohdintaan pitää aikaa käyttää

kaiken kaikkiaan kyllä odotan erittäin suurella mielenkiinnolla minkälaisia rahoitusesityksiä nyt sitten kelan rahoituksen turvaamiseksi tuolta valtiovarainministeriön suunnasta tulee

toteutuessaan tämä lakiesitys tietysti tarkoittaa myös sitten sitä että jos päästään liikkeelle kesken vuoden niin budjettivaroja tarvitaan lisää mutta kuten edustaja kaikkonen tässä totesi ne perustelut jotka tähän lakiesitykseen liittyvät ovat sen tyyppisiä että tämä lakiesitys on toivon mukaan menossa lävitse

sitten tähän itse valtionosuusuudistukseen on tietysti pakko sanoa että tässä on hyvinkin paljon monia myönteisiä asioita

esitystä pidettiin eri tavoin puutteellisena ja tässä yhteydessä haluan ihan muutaman sanan ottaa esille tähän liittyen

kyseessä on kuten täällä on monta kertaa jo todettu talvivaaran aiempien talousjärjestelyjen yhteydessä käyttämättä jääneen määrärahan uudelleenkohdistaminen

tämäkin näkökulma ja asia tukisi tätä nyt puhuttavaa asiakokonaisuutta

tietyllä tavalla tämä kuitenkin selkeyttää tämän valtionosuuslainsäädännön säädöksiä sisältöä parantaa kuntien tietynlaista ennakoitavuutta seuraavien varainhoitovuosien osalta ja epäilemättä myös kotikuntakorvaus lisää kuntien seurantamahdollisuuksia valtionosuuksien osalta

mutta kyse tämän asian osalta on totta kai poliittisesta ongelmasta kansainvälisesti tarkastellen eli on aivan selvä asia että maamiinat ovat kansainvälisesti ajatellen tällainen poliittinen ongelma

yleensäkin hankintalakiin voisi sisällyttää määräykset siitä että julkisissa hankinnoissa verovaroilla ostettujen tavaroitten ja tuotteitten alkuperän pitää olla tiedossa

eli kysymys ei sinällään ole kokonaan uudesta määrärahasta koska samalla peruutetaan vastaava summa talvivaara sotkamo oyn konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estämiseen myönnetyistä määrärahoista

tullilakihan on tullin toiminnassa sovellettava yleislaki jonka säännöksiä sovelletaan todella yleislakina kaikkeen tullin toimintaan

itseäni nimittäin hämmentää aika tavalla se että itä suomessa ja pohjois suomessa on esimerkiksi eduskuntavaaleissa merkittävästi alempi äänestysaktiivisuus kuin etelä suomessa vaikka on aivan selvää että poliittisen päätöksenteon merkitys pohjois ja itä suomessa on merkittävästi suurempi kuin etelä suomessa

tämä turvaa tiedeyliopistot ympäri maan

syitä tullilain kokonaisuudistukseen kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi on monia

myönnän että arvioin terrafamea ehkä monella tavalla erilaisin silmin kuin monet täällä

ja tähän kieltämättä liittyy omalla tietyllä tavallaan myös edustaja heinosen esille ottama asia siitä millaista ruokaa eduskunnassa syödään mistä tulevaa ruokaa täällä valmistetaan syötäväksi

tämä turvaa myös niille maakunnille joilla ei ole omaa yliopistoa äärettömän tärkeät yliopistokeskukset eli todella myös aluepolitiikan näkökulmasta tämä uudistus on erittäin hyvä

on kuitenkin selvää että suomen puolustuksen kannalta ja sotilaallisesti ongelma on ennen kaikkea miinojen poistaminen ei niiden olemassaolo

mutta tietysti voisi myös kun tätä sisältöä lukee ja tämän lain esityksiä käy lävitse pohtia tai ainakin tehdä myös sen tyyppisen kysymyksen miksi tehdä uudistus jonka mukaan mikään ei saa muuttua laskentaperusteissa kuntavaltio suhteessa eikä myöskään kuntien välillä

mutta ministeriltä kysyisin vielä näihin yliopistokeskuksiin liittyen että kun nyt laissa ja asetuksessa on rahoituksen periaatteet kirjattu niin voimmeko me nyt yliopistokeskusten osalta kuitenkin luottaa siihen että budjettiperusteinen rahoitus varmistetaan jottei niitten tarvitse enää elää siinä määrin hankerahoituksen pohjalla kuin tähän saakka

hanke on minun silmissäni myös mitä suurimmassa määrin työllisyyshanke mutta se on silmissäni myös erittäin iso ympäristökysymys

jalkaväkimiinat kuten täällä monessa puheenvuorossa on jo todettu soveltuvat yksinkertaisuutensa ja tehonsa puolesta erittäin hyvin yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen perustuvaan puolustusjärjestelmään nykyisissä uhkamalleissa

ymmärrän toki tämän suuren kokonaisuuden mutta pakkohan se on todeta että kovin huonosti ja kovin heikolla rintaäänellä me voimme täällä vaatia kotimaista ruokaa ellemme täällä tätä tavoitetta myös itse sitten kunnioita ja minä kyllä toivon että tämä keskustelu täällä eduskunnassa hiukan lisääntyy

tullihan hoitaa eun kauppapolitiikan alaan kuuluvia tehtäviä siis maastavientiin maahantuontiin ja kauttakuljetukseen liittyviä tehtäviä eli tulli kantaa tullia ja hoitaa muuta tullitoimintaa

ennen kaikkea näitten mittavien ympäristöongelmien mutta myös monien muiden ongelmien myötä on pakko todeta että tunteet ovat monta kertaa olleet kovin ristiriitaiset

tätä yhteiskuntaa on keskitetty päätös päätökseltä tätä yhteiskuntaa on keskitetty sen eri elämänaloilla erittäin kovilla linjapäätöksillä

on kyllä erittäin helppo yhtyä ministerin näkemykseen siitä että on syytä jatkaa tällaisen laajemman valtionosuusuudistuksen tekemistä jonka yhteydessä voidaan sitten arvioida muun muassa näitten maan suurien kaupunkien tietyllä tavalla metropolikeskittymien erityistarpeita

nyt minusta näyttää siltä että tällä lakiesityksellä ylitetään vielä uusia rajoja

yhtenä allekirjoittajana itsekin toivon todella että tämä lakiesitys etenee rivakasti

lisäksi on tätä koskevaa kansallista erityislainsäädäntöä muun muassa ptr viranomaisten yhteistyöstä

tähän liittyen edustaja karhu käytti täällä hyvän puheenvuoron jossa hän muun muassa totesi että kyseessä on asia joka ei missään tapauksessa saa olla mikään hallitusoppositio asiakokonaisuus

arvoisa puhemies

tällä vaalikaudella hallituspolitiikan linja maa ja metsätalouden ja erityisesti maatalouden osalta on ollut erittäin tyly

mutta kun valtio lähti viime vuonna yhtiön omistajaksi on kaivostoiminnan ylösajossa ymmärtääkseni edetty monellakin tavalla myönteisesti suunnitellusti

tämä riski on ainakin erityisen suuri ja tätä riskiä on myös pohdittava vakavasti

uuden eu tullikoodeksin myötä ollaan nyt siis siirtymässä pakolliseen sähköiseen tulli ilmoitukseen tietyn siirtymäajan jälkeen mikä on todella iso muutos

kaikissa talouspäätöksissään kehyksissä tai budjettipäätöksissä maatalouden kannattavuutta ja toimintaedellytyksiä on aina oleellisesti heikennetty

kaiken kaikkiaan tähän keskusteluunkin viitaten on kyllä äärettömän tärkeää että tällaista vastakkainasettelua tämän maan sisällä ei synny

tämä on meille kaikille suomalaisille tärkeä lakiesitys ja omasta puolestani myös todella toivon että tämä etenee rivakasti

tuotanto on käynnistetty mutta kaivoksen vesitilanne on edelleen erittäin vaikea

kritiikkiä on syytä esittää myös siitä että tämäkin laaja lainsäädäntö on päädytty valmistelemaan vain hallituspuolueitten poliittisin voimin ilman parlamentaarista valmistelua

siitä on johtunut se että sukupolvenvaihdosten määrä on romahtanut ja toisaalta sitten investointitarve on kasvanut miljardiluokkaan

kaivoksen kannalta välttämättömät vesilupaprosessit ovat myös edelleen kesken

menetetyn suorituskyvyn korvaaminen vaihtoehtoisilla menetelmillä arvioidaan tulevan jalkaväkimiinoihin perustuvaa ratkaisua kalliimmaksi sekä välineiden hankinnan että ylläpidon osalta

mutta arvoisa ministeri vaikka tiedämmekin että hallitus on kyvytön niin kaikki täällä tiedämme että ministerillä on erittäin hyvä ja kova tahto tehdä kaikki mahdollinen maa ja metsätalouden hyväksi

muun muassa puolustushallinnon erittäin mittava uudistus ja kuntauudistus ovat erittäin huonoja esimerkkejä siitä mitä tapahtuu kun tällaiset yhteiskunnan kannalta tärkeät uudistukset lähdetään tekemään pelkästään poliittisin voimin hallituspuolueitten osalta

tuotannon etenkin liuotusprosessin toimivuuteen lopputuotteitten hintaan hintatasoon ja tietysti siihen missä määrin yksityiset sijoittajat ovat kiinnostuneita yhtiön omistajuudesta jatkossa

koska täysimääräistä rahoitusta korvaaviin hankintoihin ei ole mahdollista saada johtaa tämä puolestaan siihen että muiden suorituskykyjen kehittämiseen ja ylläpitämiseen jää vähemmän resursseja

niiden asema on ollut omistuksellisesti hyvin epäselvä ja tämän epäselvän omistusoikeuden myötä epätietoisuus on koskettanut monissa tapauksissa myös näitä naapurikiinteistöjen omistajia

arvoisa ministeri mitä te haluatte sanoa nytten sitten tulevaisuuttaan pohtiville viljelijöille ja mahdollisesti sukupolvenvaihdosta pohtiville viljelijöille

eli erittäin selkeä toteamus

erityisen röyhkeää tässä lakiesityksen valmistelussa on ollut se että näiden alueiden joita uudistus koskee näkemyksiä ei ole haluttu lainkaan kuulla

näin ollen arvoisa puhemies tämän lyhyen puheenvuoron loppuun joudun toteamaan sen että minun on erittäin vaikea yhtyä tässä ajassa tässä toimintaympäristössä tämän lakiesityksen esityksiin

tästä kaikesta ennen mainitusta seuraa että tullilainsäädäntö on todella monimutkainen kokonaisuus eikä se vaikuta niin selkeältä tai läpinäkyvältä kuin perinteisesti on lainsäädännöltä meillä edellytetty

merkittävästä riskitasosta huolimatta olen edelleen sitä mieltä että valtion mukaantulon myötä tavoitteeksi asetettu ympäristön kannalta kestävän ja taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan jatkuminen on edelleen se linjaus jonka myötä on edettävä

ehkä siellä on lainausmerkeissä pykälien sisällä muutamia pieniä epäselvyyksiä jotka varmaan valiokuntakäsittelyssä nyt sitten selvitetään